suomalaisessa ruuassa niitä kasvinsuojeluaineitten jäämiä on vähän verrattuna varsinkin eu maiden ulkopuolelta tuleviin ruokiin ja tätä kotimaisen ruuan terveellisyyttä tässäkään suhteessa ei ikinä liikaa korosteta

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja siitä kuinka jo pienestä pitäen lasta pitäisi totuttaa erilaisiin makuihin

nykyinen avioliittolaki on toimiva niiden kannalta jotka ovat avioliitossa mutta kaikkien näkökulmasta se ei ole vielä toimiva

kun puhutaan että ydinvoiman ja uusiutuvien kehittäminen ovat vastakkain niin kyllä näin tapahtuu

ruoka luo henkistä turvallisuutta kun sitä laitetaan yhdessä sitä laitetaan aineista jotka ovat tuttuja ja siihen tutustutaan ja opitaan jo pienestä pitäen

ja sitten muistuttaisin mitä täällä on toistettu että ei tämä tasa arvoinen avioliittolaki muuttaisi käytännössä kenenkään arkea mihinkään

esimerkiksi omassa maakunnassani päättäjien lukuisten virkamiesten yrittäjien aika ja energia on mennyt fennovoiman asian ajamiseen sen sijaan että oltaisiin aktiivisesti kehitetty hajautettua energiatuotantoa tai uusiutuvaa energiatuotantoa esimerkiksi maatilojen omavaraisuutta energian suhteen

se ei olisi keneltäkään pois

se parantaisi joidenkin arkea mutta enemmistön näkökulmasta se ei muuttaisi asioita mihinkään eikä se muuttaisi meidän yhteiskuntaakaan

nyt tässä yhteydessä kannattaisi puhua myös ruuan yhteisöllisyydestä elikkä ottaa mummut ja papat ja äidit ja isät ja koko naapurustokin joskus kokkaamaan

vaikka täällä on sellaisia kuvia maalailtu että nyt sitten jotain aivan kauheaa tästä seuraisi ei näin tulisi tapahtumaan

minulla kävi tänään vieraana maahanmuuttajanaisia ja heidän naisten koulunsa ajatus on yhdessä laittaa ruokaa ja oppia siinä yhteydessä kieltä kulttuuria ja ystävystyä toisten kanssa

fennovoima hankkeen yhteydessä on luotu mielikuva halvasta sähköstä vaikka markkinoilta vapaasti saatavan sähkön hinta voi ydinvoimalan valmistuttua olla paljon edullisempi

tätä yhteisöllisyyttä kannattaisi myös rakentaa ruuan ympärille

eihän se nyt näin ole

päättäjänä ja vanhempana on todella ikävää ajatella että lastemme eli tulevien veronmaksajien kädet sidotaan mahdollisesti lunastamaan edellisen sukupolven päätös ostaa mankala sähköä fennovoiman ydinvoimalasta olipa se hinta mikä hyvänsä

tässä selonteossa on hienosti kyllä kerrottu kotitalousopetuksen merkityksestä ja tätä ajatusta kannattaa sinne koulupuolelle tuoda mukaan ja ottaa seuraavaan selontekoon myös opetusministeriö mukaan tekemään sitä nimenomaan tästä pedagogisesta näkökulmasta

näyttääkin siltä että lasten persoonallisuuden kehityksessä tunne elämän ja käyttäytymisen ongelmissa ja psykiatrisessa sairastavuudessa ei ole systemaattisia eroja sen mukaan minkälaisessa perheessä lapsi on kasvanut

helppo sanoa

kuitenkin hallituksen puolesta hän esitteli asiaa jonka kustannukset ja riskit lepäävät suurelta osin kansalaistemme harteilla ja yritystenkin harteilla ja ongelmana on että kuntapäättäjät eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa taloudellisista riskeistä

missään tutkimuksessa ei ole todettu että homoseksuaalisten vanhempien lapsilla olisi enemmän psyykkisiä ongelmia ja psykiatrisia häiriöitä kuin muilla lapsilla ja niin edelleen

ensinnäkin edustaja saarakkala minun mielestäni meillä vallitsevat jo nytten työpaikoilla pukukoodit joita ainakin tuntemani myös niin sanotut toisista kulttuureista tulevat ihmiset kunnioittavat eli ei missään nimessä pidä vaarantaa ihmisiä ja omaa turvallisuutta tai työyhteisön tai lasten turvallisuutta epäasiallisella pukeutumisella työpaikoilla

ja kun katson omaa lastani kun hän harrastaa ja onnistuu ja menestyy elämässään niin kyllä minä ajattelen monesti miten vanhemmuus tuo elämään sellaisen ulottuvuuden jonka kyllä soisi kaikille niille aikuisille jotka rakastavat ja välittävät lapsistaan että he saisivat myöskin sen ilon kokea

kymmenet yritykset ovat allekirjoittaneet myöskin tämän vetoomuksen ja samaten useat europarlamentaarikot

mekin noudatamme tiettyä pukukoodia täällä eduskunnassa

kuitenkin yli kolmasosa omistajuudesta on rosatomilla ja he rakentavat omistavat ison osan tuottavat raaka aineen huoltavat ja entäpä sinä päivänä kun venäläiset jostakin syystä päättävätkin että eipäs rakennetakaan nytten tai hanke viivästyy tämän tai tuon syyn takia

jos sukupuolet eivät itse saa päättää kenen kanssa haluavat elämänsä elää tai parisuhteen perustan niin emme voi vielä puhua että suomessa vallitsisi sukupuolten tasa arvo

sitten mitä tulee tähän sukupuolisiveellisyyteen niin kyllä minä luulen että me alamme kun mennään tuonne kaupungille katsomaan niin aikalailla jo siinä äärirajoilla mennä mikä on alipukeutumista ja mikä ei

aivan lopuksi arvoisa puhemies pidän kyllä epäilyttävänä tätä että näin suoraan käydään kauppaa venäjän hallituksen kanssa

aivan aivan lopuksi arvoisa puhemies

meillä on harrisburgin esimerkki meillä on tsernobyl fukushima viimeksi tänään ollaan saatu tietoja ukrainan ydinvoimalan ongelmista

näen että tämä on semmoista sukupuolisiveetöntä käyttäytymistä ja ilmiötä johon meillä tulisi puuttua ihan meidän lasten terveyden ja hyvinvoinnin tähden

minä en halua päättäjänä ottaa sitä vastuuta että lapsemme lastenlapsemme ja vielä kymmenientuhansien vuosien päästäkin mikäli maapallolla on ihmisiä hekin joutuvat mahdollisesti kantamaan seuraukset meidän nyt tekemistämme päätöksistä

toivon että kansanedustajat ajattelette asiaa onko tämä todellakin välivaiheen ratkaisu kuinka pitkään tämä välivaihe kestää

minusta uusiutuvien energioiden aika on nyt ja toivon että äänestys perjantaina on ydinvoimavastainen

arvoisa puhemies

monesti koulussa tai esikoulussa pyydetään lasta piirtämään oma perhe ja se ei ole varmaan kenellekään lapselle kovin helppo tehtävä

lapsi joutuu miettimään oman identiteettinsä syvimpiä asioita ja perimmäistä kysymystä lähimmäisiä rakkaimpia ihmisiä omaa perhettään

lapsi miettii millaiset ilmeet perheenjäsenille piirtää ja piirtääkö kuvaan toisella paikkakunnalla asuvan isän ja uuden isän tai äidin mummun tai piirtäisikö siihen koirankin

jos opettaja on viisas ja äiti ja isä ovat olleet viisaita he auttavat lasta ja kertovat että perheitä on monenlaisia ja jokainen perhe on oikea perhe

meillä on paljon perheitä jotka eivät ole vielä kaikilta osin tasa arvoisia lain edessä olipa kyse monikkoperheistä nuorten leskien perheistä adoptioperheistä tai sateenkaariperheistä ja jokainen perhe on arvokas

ja siksi meidän tulee muuttaa lainsäädäntöä vastaamaan erilaisten perheitten tarpeita ja se on vähintä mitä me voimme lainsäätäjinä tehdä ja näen sen omaksikin velvollisuudekseni

tasa arvoinen avioliitto on tärkeä siinä mielessä että se antaa perheelle selkeän statuksen paitsi lain edessä myös sosiaalisesti

pariskunta voi sanoa olevansa naimisissa eikä naapureiden tarvitse pohtia minkä sortin suhde on kyseessä ja vanhemmat voivat kutsua lapsensa kumppania reilusti ja ylpeästi puolisoksi eikä vaikkapa kaveriksi

kun tänään on puhuttu ruuan jäljitettävyydestä aiemmassa puheessa mainitsin ne luotettavat merkit jos haluaa ostaa kotimaisia tuotteita

pälyilyn häpeän kuiskuttelun ja väärinkäsitysten aika on ohi ja sitä on jatkunut liian pitkään eikä se ole ketään kohtaan oikein eikä ole koskaan ollut

unohdin mainita tämän ihanan sinivalkoisen joutsenmerkin joka takaa että ruoka on kotimaista alkuperää

jokainen on arvokas eikä avioituneen heteronkaan tarvitse paljoa tehdä astuakseen toisen kenkiin kuvittelemaan miltä tuntuisi jos itseä olisi kielletty menemästä naimisiin

tämä on erittäin tärkeä asia koska tiedämme että monet ikääntyneet ihmiset eivät syö tarpeeksi hyvin ja kärsivät jopa aliravitsemuksesta

olennaista kai on se kuinka hyvin perheet voivat ja kuinka parhaiten tuemme parisuhteita jotta ne kestäisivät ja tarjoaisivat hyvän pohjan kasvaa sekä aikuisille pariskuntana että sitten lapsille

toivonkin todella että tähän asiaan puututaan ja energiajuomien myynti lapsille kielletään kokonaan

yksi asia mitä olisin kaivannut tähän selontekoon joka ei nyt elintarvikkeen nimekkeen alle varmastikaan mene mutta joka koskee erittäin läheisesti elintarvikkeita on alkoholi

kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perheissä lapset ovat toisen vanhemman biologisia lapsia ja heillä saattaa olla ja todennäköisesti onkin biologinen isä tai äiti aivan kuten yksinhuoltajaperheitten lapsillakin on

toivoisin että myös alkoholin haitoista niin terveydelle kuin sen sosiaalisista haitoista ja taloudellisista menetyksistä yhteiskunnassa tehtäisiin myöskin kattava raportti ja selonteko eduskunnan käsittelyyn

sateenkaariperheen lapsi on kuitenkin todennäköisesti hedelmöityshoidolla saatu lapsi jolla ei isää olekaan siinä elämässä ollut mutta jolla tietysti on sitten myöhemmin oikeus tietää biologinen isänsä

ja uusi avioliitto homoparilla ei myöskään tietysti automaattisesti tee äidin tai isän puolisosta uutta äitiä tai isää virallisesti niin kuin ei heteropareillakaan

ja on avoliittoja ilman lapsia ja lasten kanssa ja aviottomia lapsia ja ennen kaikkea meillä on tuhansia ja kymmeniätuhansia yhden vanhemman perheitä

maa ja metsätalousvaliokunta nimittäin vieraili satakunnassa ja siellä saimme havaita ja silloin lupasin mielessäni viedä eteenpäin tätä ylistystä särjestä myöskin hyvänä ruokakalana

vielä hieman tähän pedagogiikkaan liittyen ja kalastukseen liittyen että tässäkin kannattaisi ottaa koulu mukaan ja joka vuosi käyttää pyhittää aikaa myöskin kalastuksen opetukseen mikä on oivallinen tapa yhdistää siihen myös biologian opetus ja ympäristöoppi ja kaikki mahdollinen kieli englannin kielelläkin voidaan opiskella kaloja

kiitoksia tästä keskustelusta

pari kommenttia

ensinnäkin edustaja ahvenjärvi oli huolissaan kirkon tilanteesta mutta oma luottamukseni kirkkoon on kyllä niin vahva että ei se tähän asiaan kaadu suinkaan

sitten edustaja niikko minustakin on tärkeää että lapsilla on erilaisia roolimalleja erilaisia naisia erilaisia miehiä erilaisia ihmisiä ympärillään sillä jokainen lapsi kasvaa suhteessa yhteisöönsä ja parhaimmillaan erilaiset ihmiset saavat myös lapsesta parhaat puolet esiin

ajattelinkin nuoria joista jokainen meistäkin jokainen on käynyt oman kasvuprosessinsa läpi ja siihen kasvuprosessiin kuuluu vahvasti se kuinka yhteisö meidät näkee ja kuinka muut ihmiset meidät hyväksyvät

ja näen että tasa arvoinen avioliitto myös tukisi nuorten kasvua ja antaisi vahvistusta nuorelle

no mitä lakiesitys sitten tarkoittaa nuoren kannalta

olen saanut asua useassa maassa ja monessa maassa pistävät silmään nämä hääkaupat joissa on ihania hääpukuja ja häätavaroita ja minä ajattelen näin että jokaisella tytöllä ja pojalla pitäisi saisi ja saa olla oikeus haaveilla avioliitosta hääpuvusta juhlista kakusta ja sitoutumisesta johonkin ihmiseen koko elämän ajaksi

eihän sen hienompaa asiaa ole ja siksi meillä on avioliitto

täällä avioliitosta on puhuttu perinteisenä instituutiona jota ei saisi muuttaa mutta aivan niin kuin oras tynkkynen hienosti kuvaili myös avioliitto on muuttunut ajan myötä

yhtä vanha on minun mielestäni tämä ikiaikainen unelma pysyvästä ihmissuhteesta jonka symboli siis avioliitto on ja tätä unelmaa en ainakaan minä halua olla murskaamassa enkä määrittämässä kuka saa mennä naimisiin ja kuka ei

poliitikolle kysymys on mielenkiintoinen ja niin kuin huomaatte olen pohtinut kysymystä monelta kannalta ja ymmärrän senkin ettei tämä kysymys ole helppo

rohkeimmat heistä ovat rohkeasti sitä mitä ovat ja kantavat ulkoisen paineen mutta arimmat piilottavat suuntautumisensa peläten sosiaalista painostusta

oikeudesta sosiaaliseen statukseen ja samalla identiteettiin ja hyvinvointiin perheiden hyvinvointiin tästä kansalaisaloitteessa on pitkälti kyse

aloitin edellisen puheeni piirtämällä kuvan koululaisesta jota pyydetään piirtämään oma perhe ja toivon että jokainen lapsi voi tarttua tomerasti väriliituun ja piirtää paperille ne ihmiset joita hän arjessaan rakastaa ja jotka ovat hänelle tärkeitä

toivon että jokainen lapsi piirtää paperille iloisen ja onnellisen perheen jonka jäsenistä hänellä ei ole epätietoisuutta perheen josta hän voi olla ylpeä

kommentoisin myöskin vielä edustaja auton ja edustaja alatalon nostamaa asiaa

tämä vertaus oli todellakin ontuva siinä mielessä kun se tuli keskustan edustajan suusta että tämä oulun kuntaliitos uuden oulun synnyttäminen on sujunut hyvässä yhteistyössä vapaaehtoisesti

kaikki nämä viiden kunnan valtuustot jotka uuden oulun muodostavat lähtevät siihen vapaaehtoisesti rakentavasti

ainoastaan muhoksen kunta muhoksen valtuusto päätti että se ei lähde tämän uuden oulun rakentamiseen mutta nämä viisi kuntaa jotka lähtivät tekevät sen hyvin valmistellusti samaisen arto kosken johdolla joka nyt on tätä kuntauudistusta myöskin auttamassa

siellä on nimenomaan kiinnitetty huomiota lähidemokratian säilymiseen ja sen edistämiseen

minusta on tärkeätä että kuntauudistuksessa kuitenkin kunnilla säilyy jonkinlainen itsemääräämisoikeus siitä minkälaiseen yhdistymiseen tai liitokseen ne haluavat lähteä

kyllä kysymys on uuden oulun perustamisesta kuntien yhdistymisestä jonka nimeksi tulee oulu

arvoisa puhemies

minun täytyy kyllä korjata edustaja alatalon käsitys siitä että nämä vanhat kunnat saisivat asettaa jonkin tietyn kiintiön edustajia

eihän asia näin ole vaan joka ikinen poliittinen ryhmä itse päättää ketä edustajia tai ketä ehdokkaita he listoillensa ottavat ja tätähän ei ole määritelty että kiimingistä tulisi kaksi valtuutettua

nimittäin äsken edustaja tynkkynen antoi meille hyvän valikoiman siitä mitä uusiutuvia energianlähteitä meillä olisi käytettävissä energiansäästön lisäksi joilla voitaisiin korvata ydinvoima

sieltä voi tulla niin monta valtuutettua kuin mahdollista mikäli he saavat tarpeeksi ääniä tai ryhmät asettavat sieltä ehdokkaita

ei näitä ole määritelty kuinka paljon valtuutettuja tulee mistäkin niin sanotun vanhan oulun alueen

haluammeko jumittaa tässä vanhassa maailmassa vai ottaa rohkean askeleen eteenpäin ja lähteä uusiutuvien energioitten käytön tielle

minä tiivistän puheeni näihin neljään pointtiin mitkä minulla tässä vielä tiivistää nämä maat omat puheen on miksi tämä on niin riskialtis hanke

jos suomi päättää rakentaa vielä lisää ydinvoimaa se on selkeä signaali muulle maailmalle varsinkin niille jotka hakevat uusia energiamuotoja

jos suomi rakentaa niin valitettavasti se voi toimia kannustimena jollekin maalle jossa nämä turvallisuuskriteerit eivät välttämättä ole niin tarkkoja